pääministeri mainitsi myös sen että kun valtio osallistuu lomautuspäivärahoihin niin se on ikään kuin toive tai sellainen ajattelutapa että yritykset pitäisivät kiinni työntekijöistään että mieluummin vaikka lomauttaisivat kuin irtisanoisivat ja tästä tullaan oikeastaan siihen meidän toiseen haasteeseemme

luonnon kirjo ja lajien suojelu edellyttää viheryhteyksien turvaamista sekä vesistöjen soiden ja vanhojen metsien laajempaa suojelua

kuinka pitää ikääntyneet ihmiset ikääntyvät ihmiset työmarkkinoilla kaikki jotka haluavat tehdä työtä

vielä on kuitenkin tehtävää sillä mietinnössään valiokunta toteaa että nykyisen kehyspäätöksen puitteissa ei ole myöskään mahdollisuutta kaikkien paljusellien poistamiseen

kysyisin arvoisilta ministereiltä

onko hallituksen piirissä pohdittu mahdollisia porkkanoita mahdollisia keppejä että ikääntyvät ihmiset saadaan pidettyä työelämässä

joukkoliikenteessä ja jätehuollossa tehdään jo kattavaa pääkaupunkiseutuyhteistyötä jota voi laajentaa mutta päätöksenteko karkaa turhan helposti kuntayhtymiin ja kauaksi asukkaista

jos asioista päättää vaaleilla valittu seutuvaltuusto asiat nousevat paremmin keskusteluun ja tavoitteet kirkastuvat

yksi selvä puute suomessa on heikko valvonta kehitysvammaisten laitoksissa joissa tapahtuu vammaisten henkilöiden rajoittamista ja sitomista

ilmastonmuutoksen torjunta vaatii seudullisia ratkaisuja raideliikennettä kierrätystä ruuhkamaksuja yhdyskuntarakenteen eheyttä ja toimivaa joukkoliikennettä

sopimuksen tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia nauttia kaikista olemassa olevista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräisesti

demokratian vahvistamisessa näen keskeisenä myös sen että vaaleilla valittavan seutuvaltuuston alaisuudessa toimivat asiakohtaiset lautakunnat

arvoisa puhemies

niillä on perinteisesti vähennetty tupakointia ja päihdehaittoja mutta lakimuutoksen yhteydessä halutaan korostaa lisäksi muita väestön terveyskäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä kuten ravinnon ja liikunnan merkitystä

espoossa on valmius toteuttaa jatko heti

se on myös edullista koska saamme synergiaetuja siitä että projektit ovat valmiina hankkeet ja organisaatiot

terveyttä edistää myös se millaisia valintoja poliitikot tekevät esimerkiksi kaavoituksessa ja lainsäädännössä

itse asiassa olemme myös talousvaliokunnassa kuulleet siitä että tällaiset suuret systeemihankkeet erityisesti raideliikennehankkeet on taloudellisinta toteuttaa yhdellä kerralla loppuun eikä pötköissä

onko hyvät edellytykset käyttää joukkoliikennettä

onko kunnolliset kevyen liikenteen väylät

otetaan esimerkiksi työmatkaliikenne

silloin jää kävely todella vähiin

työsuhdeautoista tulisi luopua ja satsata kaikki tuki joukkoliikenteen työsuhdelippuihin

lopuksi haluan korostaa tasa arvon lisäämistä terveyden edistämistyössä

väestön terveyserot ovat polarisoituneet siten että köyhimmät ovat kaikkein sairaimpia

tämä eriarvoistava kehitys on pysäytettävä ja esimerkiksi työttömien työterveyshuoltoon satsattava

arvoisa puhemies

syyttäjien toimintamenojen lisäykset budjettiin ovat tärkeitä ja tulevat todella tarpeeseen

omistajaohjausministeri haavisto painotti hyvällä tavalla niitä tärkeitä asioita jotka ovat keskeisiä valtion omistajaohjauksessa kuten valtion tulot sitä kautta että solidiumin sijoituksia hoidetaan järkevästi

arvoisa herra puhemies

lapsilisien sitominen indeksiin on todella tarpeellinen ja tärkeä toimenpide mutta toisaalta mannerheimin lastensuojeluliiton asiantuntijat ovat painottaneet että tarvitaan myös reilu tasokorotus sillä lapsilisät ovat jääneet jälkeen tulo ja ansiokehityksestä

työllisyyden edistäminen on toki yksi tärkeä ohjenuora kuten myös ympäristövastuullisuus ja hyvä hallintotapa

on paljon köyhiä lapsiperheitä työttömien perheitä mutta myös pienituloisten vanhempien perheitä ja olisi todella tärkeä toimenpide se että lapsilisät eivät leikkautuisi pois toimeentulotuesta

arvoisa puhemies

miltä näyttäisi tällainen mahdollisuus

ilmastonmuutos on sellainen megadraiveri että se aiheuttaa globaalin kysyntätulvan cleantech teknologialle

arvoisa rouva puhemies

globaali työnjako muuttuu ja myös verkkokaupan suosio kasvaa mutta usein yrityksissä uudistamista lykätään viimeiseen asti

meillä on lapsiamme kohtaan velvollisuus turvata hyvät elinolosuhteet tulevaisuudessa joten toivotan ympäristöministerille voimia ja menestystä saada kattava kansainvälinen ilmastosopimus

on tärkeää että oikeusministeriön hallinnonalaan on lisätty avustus saamelaisten kulttuuri ja itsehallinnon ylläpitämiseen yhteisöille käytettäväksi maanomistus ja vesioikeuksien selvittämiseen

esimerkiksi metsäteollisuus tarttui melko myöhään uudistustarpeeseen vaikka on tiedetty että eukalyptuspuu kasvaa seitsemässä vuodessa

nythän markkinat ovat jo heränneet siihen että jos ja kun ilmastosopimus saadaan silloin sijoitukset hiili intensiivisille aloille ovat iso riski

tuotteiden elinkaaret lyhenevät

pysyvää on vain jatkuva muutos

oikeus maahan on tärkeää

ja nyt monet yritykset ovat jo pyrkineet eroon hiilikuplasta ovat lähteneet myymään pois sellaisia omistuksiaan jotka on sijoitettu hiili intensiivisille aloille

on tärkeää onko yrityksen toimintaympäristössä vallalla ulkoisiin mahdollisuuksiin tarttuminen vai sisäinen kontrolli

miten on suomen valtion sijoitusten laita

työeläkeyhtiöt sijoitukset solidiumin kautta minkälainen hiilikuplariski siellä on ja ollaanko ryhdytty toimenpiteisiin kohdistamaan sijoitukset kestävämmin

nostaisin vielä esille kuntien eläkevakuutuksen joka on ollut viime päivinä vahvasti keskustelussa ja sen seikan että kohtuuttomuudet johdon palkitsemisessa ovat olleet aivan liiallisia

pelson vankilan maatilan lapinlehmien geenipankkitoiminta säilytetään nykyisellä tasolla mutta huolena on se että lampaita kuitenkin halutaan siirtää muualle

herättäisin keskusteluun sellaisen kysymyksen olisiko järkevä korvata tämä kuntien eläkevakuutuksen hallitus ammattijohtajilla näitten poliittisesti valittujen hallituksen jäsenten

huhtikuussa science lehdessä julkaistussa molekyyligeneettisessä tutkimuksessa ilmenee että suomenlampaassa kainuunharmaslampaassa ja ahvenanmaanlampaassa on geeniperimää joka on hyvin varhain tullut eurooppaan lounais aasiasta kotieläimeksi kehitetyn lampaan syntysijoilta

suomalaiset rodut ovat perinnöllisesti ainutkertaisia ja euroopankin mittakaavassa todellisia alkuperäisrotuja

arvoisa puhemies

on hyvä että on löytynyt nyt ratkaisu sote uudistuksen eteenpäinviemiseen

se ei ole kaikilta osinsa ideaalinen mutta pääasia että saamme jatkossa leveille hartioille ihmisten sosiaali ja terveyspalvelut jotta ihmiset saavat hyvää terveyshoitoa jatkossakin tai se paranee jotta lääkäriin pääsee

te nimenomaan viette perheeltä valinnanvapauden siinä että lapset saisivat kokopäiväistä hoitoa

te rakennatte lasten luokkayhteiskuntaa viette työttömien lapsilta ja pientä vauvaa hoitavien perheiden lapsilta mahdollisuuden kokopäiväiseen hoitoon

he ovat onnistuneet samaan sekä kaupungille että myös yrityksiin työpaikkoja ihan oikeita työpaikkoja vammaisille ja osatyökykyisille

mutta kun kysymyksessä on myös sosiaalipalvelujen laaja uudistus niin haluaisin kysyä tarkemmin onko sosiaalipalveluiden kokonaisuudesta ja palveluketjuista vielä suunnitelmia tai ajatuksia

toisaalta hallitusohjelmassa on vammaisyrittäjyyteen liittyen hyviä kirjauksia mutta kuitenkaan ette tehneet vammaisyrittäjyyteen liittyen mitään päätöksiä yrittäjyyspaketin yhteydessä

kaikki asiantuntijat ovat lytänneet tämän esityksen

eduskunnan naisverkostossa kuultiin asiantuntijoita muun muassa lastenpsykiatri jukka mäkelää joka korosti sitä kuinka tärkeää lapselle on kuulua ryhmään olla osa ryhmää niin ettei tule joku kesken päivää ja lähde joku ryhmästä kesken pois

mitä aiotte tehdä vammaisyrittäjyyden edistämiseksi

tuleeko vammainen henkilö saamaan uudistuksen jälkeen parempaa hoitoa ja parempia sosiaalipalveluita ja ennaltaehkäisyä

se lisää kiusaamista

ja toisaalta ette ole arvioineet päivähoitoa lastensuojelusyistä niitä vahvoja perusteita miksi juuri lastensuojelusyistä kokopäivähoidon pitää olla ihan automaattisesti mahdollista jatkossakin

arvoisa puhemies

onko se se että me toimimme rosatomin teknologian mannekiinina maailmalla vai onko se kotimaan oma vihreä kulta bioenergia puu tuulivoima aurinkoenergia ja siihen liittyvä teknologia energiatehokkuus

maailman megatrendit väestönkasvu kasvavat hiilidioksidipäästöt mutta samalla kiihtyvä teknologian kehitys aiheuttavat sen että energiatehokkuuteen liittyvällä teknologialla on maailmanmarkkinoilla valtavasti potentiaalia ja kysyntää ja tämä on se suunta mihin suomenkin kannattaa suunnata ja laittaa kasvupanokset

hallitus julkisti listan säästöistä jotka tehdään kuntien tehtäviä karsimalla

he menettävät mahdollisuuden itsenäiseen elämään

myös vammaisilta lapsilta leikataan

oli hyvä kuulla että hallitus harkitsee uudelleen tätä kohtuutonta lasten päivähoitomaksujen korotusta joka kohdistuu moneen keskituloiseen ja melko pienituloiseen perheeseen

arvoisa herra puhemies

päivähoidon leikkauksen ja sen kuljetusten maksuttomuus kehitysvammaisilta lapsilta on iso lovi vammaisia lapsia hoitavien perheeseen ja kuljetuspalvelujen heikennykset sulkevat vammaiset neljän seinän sisälle

yhdyn myös niihin kiitoksiin mitä täällä on esitetty siitä että hallitus on toiminut ripeästi nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden hillitsemiseksi

edustaja haavisto aloitti täällä tärkeän keskustelun uhanalaisista kalakannoista ja kaipaisin vielä lisää tietoja

itse asiassa jos te ette sitä peruisi niin hallituksen toimilla heikennettäisiin lapsiperheiden tuloja puolella miljardilla eurolla kahden vuoden sisään

on myös iloinen asia se että näitä työlllisyysmäärärahoja on kulunut näin ripeästi että työllisyystoimenpiteet ovat purreet ja ne ovat olleet kysyttyjä

ja myös se että starttirahaa tarvitaan lisää on hyvä asia

joskus tuntuu siltä että lapsivaikutusten arviointia ei ole otettu huomioon hallituksen päätöksissä riittävästi

lisätalousarviossahan on yksi hyvä hanke kymijoella toteutuu kalatie ja kysyisin

arvoisa puhemies

uudessa hallitusohjelmassa on paljon hyviä kirjauksia työllisyystoimenpiteiden edistämiseksi ja oli mukava kuulla ministeri ihalaiselta myös se havainto että palkkatukikin nousee perusturvan noustessa

kohdassa viisi piti

rusty

ja toisaalta onko pohdittu sitä että jos vanhojen vesivoimalaitosten luvat muutettaisiin määräaikaisiksi niin uusissa luvissa voitaisiin edellyttää kalateiden toteuttamista

oletteko pohtineet sitä mikä vaikutus sillä on muun muassa alkoholistiperheiden lapsiin

kysyisin tähän hallitusohjelmaan liittyen siellä on nimittäin tällainen kirjaus että työpankkikokeilu tehdään valtakunnalliseksi onko ministerillä joitakin ajatuksia siitä minkälaisella aikataululla tämä olisi mahdollista ja minkälaisia toimenpiteitä se tulisi vaatimaan

toinen seikka on kalastuslaki jonka uudistuksessa on syytä huomioida kalakantojen uhanalaisuus esimerkiksi kalastusrajoitukset luonnonvaraisen meritaimenen kalastamiseen ja siihen liittyen myös istutuskalojen erottaminen luonnonvaraisista muun muassa rasvaevämerkinnöillä ja niin edelleen

varas puhemies korjasi kolmen myöhästyin tarkoitus

tästä työpankkikokeilustahan on erittäin hyviä kokemuksia

siinä pitkäaikaistyöttömät saavat ikään kuin pysyvän ratkaisun ovat työpankissa töissä vuokratöissä

sirpa polojen käsittelyn menetelmän mukaisesti yleiskeskustelu asiassa y

mutta sen lisäksi tämän kokeilun mukaan kolmasosa työpankkikokeilun vaikeasti työllistyvistä asiakkaista työllistyi pysyvästi niihin yrityksiin jotka tilasivat työpankilta vuokratyövoimaa

arvoisa puhemies

ura myös teen ehdotuksen kaksi kolme neljä viisi kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän kymmenen yksitoista kaksitoista kolmetoista sekä

olisi sydämetöntä jättää hoidon tarpeessa olevat lapset ja raskaana olevat naiset hoidotta

monet sairaudet ja myöskin raskaudentila vaativat jatkuvaa seurantaa ettei komplikaatioita syntyisi ja ettei tilanne pahenisi

laitonta maahanmuuttoa voidaan ehkäistä muilla konsteilla kuin epäinhimillisesti epäämällä hoito

risto mustonen

ruotsissa on käytössä tämäntyyppinen järjestelmä

myös lääkäriliitto ja monet muut hoitoalan järjestöt pitävät etiikkansa vastaisena sitä etteivät he saisi hoitaa hoidon tarpeessa olevia ihmisiä